tietoa on tullut terveydenhuollon kentiltä niin sanotuista lievistä pahoinpitelyistä että niitä työnantajat eivät ole ilmoittaneet ja rikosilmoitusvastuu on jäänyt sitten työntekijän yksittäisen sari sairaanhoitajan kontolle

naisten heikompi työmarkkina asema johtaa monissa perheissä siihen että vaikka haluttaisiinkin jakaa vanhempainvapaita niin taloudellisesti sitten ei voida valita

meidän on aivan pakko uudistua rakenteellisissa uudistuksissa vaikka keskusta näyttää niitä täällä vahvasti vastustavan osin myöskin toinen oppositiopuolue mutta meidän on pakko onnistua kunta ja palvelurakenneuudistuksessa ja työurien pidentämisessä

mielestäni on erittäin viisasta että hallitus on sopinut ehdottomista perälautakirjauksista joiden mukaan vuosittain päätetään uusista sopeuttamistoimista mikäli talouden tunnusluvut eivät ole tavoitellulla tolalla

tässä keskustelu lähenee loppuaan ja ministeritkin jo lähtevät mutta sen tässä vielä haluaisin sanoa että todellakin tämä sote ratkaisu on hyvä askel eteenpäin mutta ei tämä kaikkea vielä ratkaise

ihan lopuksi nostan esille vielä sen surullisen tapahtuman kotikäynnillä olleen terveydenhoitajan surman

myös verotuksen ja valtionosuusjärjestelmän on oltava sellaisia etteivät ne jatkossa tue enää epäterveitä rakenteita vaan että ne kannustavat viisaisiin uudistuksiin ja aktiiviseen elinkeinopolitiikkaan

näin varmistetaan että valtiontalous saadaan varmasti uskottavalle pohjalle eikä taloustavoitteesta livetä portugalin eikä kreikan tielle eikä sille tielle jolle perussuomalaiset tänään suomea viitoittivat

paljon on ollut puhetta siitä että hyvin vähän on tutkittua tietoa kotona tehdystä työstä ja sen turvallisuudesta ja kysyn onko aikeissa tehdä toimia että saataisiin tutkittua tietoa ja sen pohjalta sitten säädöspohjaa jotta voisimme taata turvalliset työolosuhteet kaikille erityisesti sosiaali ja terveydenhuollossa

olisin kysynyt jos täällä olisi peruspalveluministeri mitä ajatuksia on vielä tämän ratkaisun lisäksi ter veysasemien toiminnan edistämiseksi

hallitusohjelmassa jatketaan verotuksen painopisteen siirtämistä työn verottamisesta kulutuksen verottamiseen työn vastaanottamisesta tehdään kannattavampaa ja heikoimmassa asemassa olevien tilannetta parannetaan

metropolipolitiikka on tärkeä osa kasvupolitiikkaamme ja onhan niin että globaalissa taloudessa metropoli toimii koko suomen talouden ja hyvinvoinnin veturina

erinomaista että selonteko tuli mutta haluan nostaa toisen asian toisen moitteen ja kiitoksen tietenkin ministerille että hän on paikalla

kannustan hallitusta josta nyt ei yhtään edustajaa ole mutta uskon että viesti menee perille

tuore väestöliiton perhebarometri nosti yhden asian ylitse muiden ja se oli suomalaisten perheiden toive siitä että työelämässä olisi joustoja varsinkin kouluikäisten lasten vanhempien toive

kannustan koko hallitusta aktiiviseen metropolipolitiikkaan ja kyllä pääkaupunkiseudun kunnissa meillä on löydyttävä tiukempaa yhteistyötahtoa

keskeistä on terveyspalveluiden rakenneuudistus joka harmillisesti kaatui viime hallituskaudella keskustan tarrautumiseen vanhoihin rakenteisiin

keskinäisen kisailun sijaan meidän on yhdistettävä voimamme myöskin täällä pääkaupunkiseudulla mutta siihen tarvitaan lisäporkkanaa ja lisäkeppiä jotta se onnistuu ja siinä on tuhannen taalan paikka valtiovallalla

nyt tinkimätön lähtökohta on se että terveydenhuolto ja muut hyvinvointipalvelut järjestetään suuremmilla väestöpohjilla

mielestäni on erittäin hyvä ja sosiaalisesti oikeudenmukaista että kataisen hallitus jatkaa edellisen hallituksen linjaa korottamalla vahvasti perusturvaa

mutta tosiasia on mikä selonteossakin mainitaan että on katsottu vanhempainvapaata on tuijotettu aivan pienten lasten vanhempia ja siinä tämä työryhmä on istunut ja sen ympärillä on pyöritty mutta sitten työelämän tasolla tavoitteita tai toimia ei ole

haluan kyllä nyt vauhdittaa niitä toimia mitä myöskin hallitus tekee että lähdettäisiin yhdessä työnantajan ja työelämän kanssa talkoisiin että jokaisella vanhemmalla olisi mahdollisuus joustoihin

myöskin tiukempaa yhteistyötahtoa tarvitaan pääkaupunkiseudun kunnilta

köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisyn sekä pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisen myönteiset vaikutukset tulevat varmasti näkymään täällä uudellamaalla ja nuo toiveet ovat erittäin tervetulleita lieventämään alueemme metropoliongelmia

toivon että hallitus tuo myöskin pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyöhön lisää porkkanoita enemmän kuin tähän hallitusohjelmaan on kirjattu

aivan erityisesti toivon että työelämässä ryhdyttäisiin talkoisiin niin että siellä olisi tasa arvoinen johtamiskulttuuri naisia ja miehiä kannustettaisiin yhtä lailla molempia sukupuolia kannustettaisiin käyttämään vanhempainvapaata

arvoisa puhemies

sen haluan tässä sanoa että kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kannalta on elintärkeää että me löydämme lähitulevaisuudessa keinot rahoittaa hyvinvointiyhteiskuntamme omilla tuloillamme eikä velaksi

opintotuki sidotaan indeksiin ikivanha päivähoitolaki uudistetaan päivähoidon hallinto siirretään opetustoimeen perusopetus paremmaksi pop ohjelma jatkuu ylisuurten ryhmäkokojen kitkemistä jatketaan kerhotoimintaa vahvistetaan samoin aamu ja iltapäivätoimintaa

niin tai näin aina väärinpäin

ensin oppositio syyttää koko voimallaan siitä että hallitus hutiloi kun nyt kerrankin tällä hallituskaudella ryhdytään toimiin

aivan erityisesti toivon että työelämässä nähtäisiin isät vanhempina

aika tuoreen tutkimuksen jossa on kysytty isiltä työterveyslaitoksen toimesta miten isät voivat miehet voivat mukaan suomalaiset isät ovat erityisen stressaantuneita sen takia että he kokevat että heidän isyyttään ei työelämässä hyväksytä heitä ei kannusteta käyttämään perhevapaita

ne olivat kokoomukselle erittäin tärkeitä mutta on hyvä todeta että kaikkein olennaisimpia ovat ne toimet joilla luodaan oikeasti uusia työpaikkoja

tässä sanonkin että keskustan kiviniemen suulla toitottama lapsiperheiden unohtaminen ei kyllä pidä paikkaansa

ei oltaisi tällaisessa ajolähtötilanteessa jos ei olisi käynyt niin että edellinen hallitus epäonnistui sote uudistuksessa ja myöskin rakennepaketin eteenpäinviemisessä

aivan lopuksi arvoisa puhemies haluan todeta että keskustan valmius kovan vaalitappion jälkeen tulla hallitukseen siinä neuvottelujen vaikeassa solmukohdassa osoittaa vastuullisuutta ja se ansaitsee kiitokset

varsinkin yrittäjyyden edistämisen osalta todellakin kannustan hallitusta tekemään yli sen mitä hallitusohjelmaan on kirjattu ja kiritän kyllä hallitusta toteuttamaan sen työnantajalle vanhemmuudesta aiheutuvien kustannusten tasaamisen

tässä keskustelussakin täällä on oikeastaan unohdettu että isäthän voivat käyttää vanhempainvapaita vain äitiysrahakausi on äidille

mutta selväksi tuli myös se niin kuin sanoin tuossa aiemmassa keskustelussa että ei imukupilla eikä pihdeillä saatu aikaan sellaista hallitusta jossa perussuomalaiset olisivat tulleet kantamaan vastuuta

arvoisa puhemies

hallitus on vaikeina aikoina vienyt hyvin ripeästi eteenpäin ohjelmassaan olevia sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalan uudistuksia mutta yksi asia on sellainen jossa ei olla edetty ja se on vanhemmuudesta äitien työnantajille aiheutuvat kustannukset ja niiden jakaminen

ja sen sanon puheenjohtaja soini että jos politiikassa halutaan vaikuttaa niin silloin pitää olla valmiita myöskin yhteistyöhön ja kompromisseihin ja tähän yhteistyöhön kokoomus on valmis

tässä työnantajat voisivat olla aktiivisia

ja sanon että vaikka tässä ohjelmassa on paljon sellaista mitä siinä ei olisi jos kokoomus sen yksin kirjoittaisi niin on siinä paljon kokoomuksen kädenjälkeä siellä on ruiskukkia

täällä oli sijaa säästö että rakennepoliittisten säästöratkaisujen vaikutusarviointia ei ollut tehty ja nyt on todella tärkeätä että kun sote uudistuksesta tehdään päätöksiä niin vaikutusarviot on tehty

haluaisin kysyä onko hallitus ovatko sosiaali ja terveysministerit valmiit kannustamaan työmarkkinajärjestöjä ottamaan tämän asian agendalleen samalla tavalla kuin ollaan kannustettu maltillista työratkaisua ja eläkeratkaisua

niin kauan kuin me voimme tehdä sellaisia alueellistamistoimia joiden taloudellinen seuranta on täysin laiminlyöty niin silloin valtion budjetti ei äärimmäisen kireällä ole

ja ihan lopuksi sanon opetusministerille joka istuu siellä ministeriparrella että vaikka koulutukseen on tulossa säästöjä niin toivon että ette heti alkumetreillä luovu niistä rakenteellisista kehittämishankkeista

ilman sitä että hallitus on tässä aktiivinen tämä asia ei ratkea

toivon todellakin että valtiovalta hallitus tekee sen selvityksen alueellistamisesta minkä on hallitusohjelmassaan luvannut ja ottaa myöskin oppia siitä

se on hallitusohjelmaan tehty selkeä kirjaus

eli käytännössä isäkuukausi on osin johtanut siihen että isät käyttävät vain sen oman kiintiönsä ja tämä on ollut hieman tylsä ilmiö

on hyvin tärkeää että tämä myöskin arvioidaan kun vanhempainvapaatyöryhmä tekee oman esityksensä

elikkä todellakin on kiire arvoisa puhemies sellaisella uudistuksella joka aidosti ja oikeasti lisäisi isien aikaa jonka he käyttävät vanhempainrahakaudella

täällä keskusta toteaa useaan otteeseen että te ette jarruta sitä uudistusta jolla turvataan tasapuoliset palvelut kaikille mutta tuntuu silti että aina tulee uusia näkökulmia minkä takia sittenkään mitään ei voisi tehdä

tuossa debatissa sanoin ja puhun hetken pidempään kun lyhyttahtinen keskustelu on päättynyt että me tarvitsemme semmoisia uudistuksia joissa perheet voisivat keskenään katsoa keskenään sopia ja valita sellaisen mallin joka olisi paras mahdollinen perheille

kyllä tässä olen taas aistimassa tämmöistä intoa rakennella uusia himmeleitä tai puolustaa sitä miksi te vastustatte kuntauudistusta

tämä nykyinen keskustelu ja tilanne on ikään kuin vähän sellainen että kaikki muut perhevapaat myöskin sairaan lapsen hoito ikään kuin ne olisivat jonkinlainen en sano ihan kuin joku paikka mihin miehet eivät voisi mennä kuten naisten wc ja miehet tarvitsevat sen oman koppinsa isäkiintiön

minun mielestäni tämä perustelu että suurissa kunnissa demokratia ei toteudu mielestäni helsingissä kyllä toteutuu on taas uusi peruste millä te vaan jarrutatte kuntauudistusta

arvoisa puhemies

toivon että me saamme asennetasolla ja muulla rohkeutta isiin ja viisautta työnantajilta että kannustetaan isiä käyttämään kaikkea niitä vanhemmuuteen liittyviä asioita jotka ovat heille mahdollisia

pidän erinomaisena sitä että vihdoinkin tämä pitkään odotettu lakiesitys on täällä eduskunnan salissa käsittelyssä ja voimme tätä viedä eteenpäin

korkeakoulukenttä on tätä pitkään odottanut

kyllä hieman hämmästelen vasemmistoliiton moodia tässä asiassa ikään kuin koko korkeakoulukenttä ja kaikki maakuntien kansainvälistyminenkin tähän kaatuisi

siksi on tärkeää että se arvioidaan ja en sano sille ei mutta toivon että muitakin keinoja tulee että isät saadaan käyttämään vanhempainvapaata

kun katsoo noita asiantuntijalausuntoja niin voi kyllä sanoa en sano prosenttilukuja tässä että tätä todellakin on odotettu

ja esimerkiksi tanskassa mihin viittasitte käsittääkseni puheessanne opiskelijamäärät lähtivät kasvuun sen jälkeen tämän hetkellisen laskun jälkeen

kun katsotaan vanhempainvapaapidennystä niin on tärkeää että saadaan korjattua nämä puutteet joita on erilaisilla perheillä ja pidän niitä hyvin kiireellisinä uudistuksina

lopuksi vielä kiitän siitä että hallitus on antanut esityksen että on mahdollista pitää perhevapaata kun omaista hoidetaan

palveluita on tuotettava tehokkaammin vähemmällä on saatava enemmän ja laadukkaampaa

pitäisin hyvänä sitä että hallitus katsoisi vielä nämä perustuslailliset asiat myöskin nämä reunaehdot joihin on kiinnitetty huomiota ennen kuin tämä lausuntokierrokselle lähtee

valtiovarainvaliokunta on tähän erityisesti kiinnittänyt huomiota

tämän pääluokan kannalta tervetullut uutinen oli kouluterveystutkimus jossa todettiin että nuoret liikkuvat entistä enemmän juominen on vähemmän humalahakuista eli suunta on todella oikea

myöskin lausumassa toivomme että kuntapalveluiden kustannustietoisuutta seurattaisiin saataisiin vertailukelpoiset tilastot jotta voisimme vertailla kuntapalveluiden kustannuksia

ja kannatan laaturekisteriä samanlaista laaturekisteriä joka on ruotsissa olemme edustaja virolaisen kanssa sitä käyneet katsomassa ja kannattaneet sitä jotta meillä olisi tiedot siitä miten palvelut järjestetään mikä on hoitoon pääsy ja laatu

erittäin hienoa hoitoa on pidä kiinni hoitojärjestelmässä siinä todellakin on pystytty estämään huostaanottoja ja apua on annettu sinne lapsille ja perheille

nyt kun katsotaan budjettia niin näitä rahoja ei tässä ole

suomi eroaa muista euroopan maista siinä että meillä potilaan ihmisen valinnanvapaus on paljon rajatumpi

mutta vielä kamalampaa ja vastuuttomampaa olisi se että ei säästöjä tehtäisi meillä ei ole varaa jättää tekemättä

koulusta erottamisesta tässä ei ole kysymys

valinnanvapauslainsäädännössä valtiovalta määrittelisi sen alan laatukriteerit mitä palveluita edellytetään ja silloin palveluntuottajana saisi olla kolmas sektori yksityinen sektori ja julkinen sektori ja ihminen saisi valita

tässä ei ole kysymys rangaistuksesta vaan tässä on kysymys keinosta jonka aivan äärimmäisessä tilanteessa pitäisi olla myöskin perusopetuksessa käytössä silloin kun mikään muu ei auta kun tarvitaan keinoja turvata oppilaiden ja opettajien turvallisuus siellä koulussa

edustaja lindtman ei täällä ihan varjobudjettia olla penätty mutta ollaan kysytty opposition kantaa tähän strategiseen hallitusohjelmaan mitä olette tästä mieltä annatteko näille strategisille valinnoille tukenne

pidän erittäin tärkeänä että sivistysvaliokunta harkitsee sitä ehdotusta jota esimerkiksi oaj ja opetusalan ammattilaiset ovat ehdottaneet että myöskin se pitäisi sisällyttää näihin säädöksiin

täällä edustaja urpilainen jo vähän tapaili ja sanoi että oikeansuuntaisia toimia tehdään mutta edustaja rinne oppositiojohtaja rinne ei ole sanonut tästä vielä sanaakaan

ministeri varmaan näistä askelmerkeistä tässä kertoo

pidän tärkeänä nyt kun pöysti on nimetty tähän projektinjohtajaksi että ennen kuin nuo aluevalinnat tehdään alueratkaisut tehdään niin on vedenpitävät vaikutusten arvioinnit

siitä pitää säätää erittäin tarkkarajaisesti

koulurauhasopimusta sitä että koulussa yhdessä sovittaisiin pelisäännöt niin että siinä olisivat mukana kouluyhteisö mutta myös vanhemmat ja oppilaat ei mielestäni riittävän tarkkaan ole tähän muuten erinomaiseen esitykseen säädetty

rinne puheessaan sitä ikään kuin tuki mutta ryhmän puheenjohtaja lindtman sitten veti ruksit yli

otetaan opiksi niin kuin otammekin ministeri rehula on näin vakuuttanut